kertomuksessa todetaankin selväsanaisesti kuinka ilmoitusvelvollisuuden olennaisten sisällöllisten virheiden tunnistaminen on vaalirahoitusvalvonnan keskeisin haaste

meillä on hieno perustuslaki joka takaa paljon oikeuksia kansalaisille mutta valitettavasti käytännössä nämä oikeudet eivät toteudu

suomessa tehdään karkeaa bisnestä ihmisten perusoikeudella asumiseen

esimerkiksi vantaalla on tuoreita esimerkkejä vvo kytkennöistä tiettyjen poliittisten puolueitten ja poliittisten virkamiesten suhmuroinneista jotka omalta osaltaan myös nostavat kustannuksia

asumiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä kansalaisen elämään liittyviä asioita ja erityisesti asumisen hintalaatu suhde koskettaa meistä jokaista omakohtaisesti

hyvään vanhuuteen kuuluu lisäksi hoiva ja huolenpito yhteys läheisiin monipuolinen ja maistuva ruoka sekä mielekäs harrastustoiminta vanhuksen päivittäisen jaksamisen mukaan

tämä ei kylläkään pidä paikkaansa nykyisin ainakaan vuokra asukkaiden keskuudessa sillä melko tuoreen selvityksen mukaan heistä suurin osa haluaa asua kerrostalossa ja keskellä kaupunkia

kalseat laitokset kiireiset hoitajat pahimmassa tapauksessa märissä vaipoissa makaavat ja koko yön ilman hoitoa olleet vanhukset ovat arkipäivää

usein suomalaisilla vangeilla on paljuselleistä huolimatta paremmat olosuhteet kuin riittävää hoitoa vaille jääneillä vanhuksilla

eli ollaan valmiita tinkimään jopa asunnon tasosta kunhan vain vuokra on kohtuullinen jotta muuhunkin elämiseen jää rahaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eräät asiantuntijat ovat kritisoineet näiden väestösuojien tarpeellisuutta kun ajatellaan nykymaailman uhkakuvia

mutta nykyään käytetään ohjuksia ja täsmäpommeja ja monesti iskut kohdistetaan muuhun kuin asuntokantaan esimerkiksi sähkömuuntamoihin jolloin pystytään halvaannuttamaan yhteiskunta aika nopeasti

tämän lisäksi koukkuniemen vanhainkodin hoitotaso tuli nostaa sosiaali ja terveysministeriön sekä kuntaliiton antamien laatusuositusten mukaisesti tyydyttävälle tasolle

väestösuojia monesti käytetään tarvikevarastoina ja se tarkoittaa sitä että saattaa mennä pari kolmekin päivää ennen kuin ne saadaan raivattua tyhjiksi jos jotakin todella tapahtuu

lääninhallitusten oikeusasiamiehelle raportoimien tietojen mukaan monet maamme vanhukset kärsivät liiallisesta lääkityksestä ja liian vähäisistä mahdollisuuksista ulkoiluun eivätkä edes riittävä ravinnon saanti ja hygieniasta huolehtiminen ole itsestäänselvyyksiä

melkeinpä suurimmat uhat nykyaikana ovat myrkkyonnettomuudet jolloin tulee myrkkykaasuja ympäristöön tai sitten mahdollisesti säteilyonnettomuudet jolloin siellä perinteisessä väestösuojassa pitäisi olla välittömästi ja se tarkoittaa sitä että nykyajan uhat ovat sen tyyppisiä että nämä perinteiset väestösuojat eivät turvaa vaan että ihmiset ovat paremmassa turvassa omassa kodissaan

näin ei voi hyvinvointivaltiossa olla ja tilanteen korjaamiseksi tulee käyttää kaikki olemassa olevat keinot ja kunnille tulee välittömästi järjestää riittävät resurssit jotta nämä pahimmat ongelmat saadaan korjattua

ministeriö on lähettänyt ohjekirjeen kaikille sairaanhoitopiireille reumapotilaiden hoidon järjestämisestä ja potilaille tiedottamisesta valvira on edelleen ohjeistanut asiaa kansaneläkelaitos on tiedottanut asiasta ja hankkii kaikille reuman takia kuntoutusasiakkaana oleville korvaavan kuntoutuksen pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toimii tilapäinen koordinointiyksikkö ja niin edelleen

tämä on kestämätön tilanne niin vanhuksille kuin hoitajillekin sillä hoitajat haluaisivat toki tehdä työnsä mahdollisimman hyvin mutteivät yksinkertaisesti kykene työaikansa puitteissa antamaan vanhuksille riittävästi hoivaa ja huolenpitoa

eli näitä väestösuojien rakentamisvelvoitteita tulisi ehdottomasti pienentää siitä mitä ne tällä hetkellä ovat

hoitohenkilökuntaa on oltava tarpeeksi ja heidän koulutuksensa tulee olla kohdallaan jotta kaikille vanhuksille pystytään turvaamaan inhimilliset olosuhteet ja ihmisarvoinen loppuelämä

lukuisat asumisoikeusasuntojen asukkaat ovat olleet minuun yhteydessä ja toivoneet että perussuomalaiset ottaisivat esille asumisoikeusasukkaiden heikon tilanteen tässä omassa asumisessaan

on tärkeää että ikäihmisten toimintakyvyn säilyttämiseen ja tukemiseen pyritään sekä laitoshoidossa olevien että vielä kotona asuvien kohdalla

kukaan ei halua sairaan äitinsä tai isänsä kärsivän laitoshoidossa ylilääkittynä ja aliravittuna mitkä ovat vanhustenhoidon yleisiä ongelmia suomessa

monet vaivat olisi mahdollista ennalta ehkäistä terveellisten elämäntapojen kuten säännöllisen liikunnan ja oikeiden ruokailutottumusten avulla

heillä ei ole riittävästi vaikutusmahdollisuuksia ja he ovat halunneet että meidän lainsäädäntöä muutetaan sillä tavalla että asumisoikeusasukkaat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan omien asuntojensa tilanteeseen niin että heillä olisi mahdollisuus vaatia esimerkiksi erityistilintarkastuksia jos epäilevät että ei asianmukaisesti ole hallintoa hoidettu

ministeriön ja hallinnon byrokratiassa on siis tuotettu paljon asiakirjoja mutta nämä ohjeet ja neuvot eivät ole tavoittaneet tärkeintä kohderyhmää eli reumapotilaita ja heidän huoltajiaan

huolestuttavaa on että ennalta ehkäisevän toiminnan resursseja supistetaan talousarviossa huomattavasti

asiantuntijoiden mukaan se riippuu hoidettavien kunnosta ja laitoksessa olevien hoidokkien määrästä

mutta on hyvä että täällä eduskunnassa on aktiivinen ja osaava kansanedustaja joka on opastanut potilaita uusiin hoitopaikkoihin vaikka tietysti tämä tehtävä olisi kuulunut viranomaisille

toivoisin että hallitus kiinnittäisi huomiota näihin asumisoikeusasukkaiden toiveisiin ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan lisättäisiin

toisin oli vielä muutama vuosikymmen sitten jolloin omien vanhusten hoidon laiminlyönti olisi ollut suureksi häpeäksi koko suvulle

hyvinvointivaltioissa tavoitteena tulisi olla jokaisen kansalaisen kohdalla onnellinen ja aktiivinen vanhuus jossa tarvittava turva ja huolenpito on taattu

näistä virheistä me maksamme edelleen nuorten aikuisten lisääntyneiden mielenterveysongelmien muodossa

toivon että tästä on opittu eikä samoja huonoja päätöksiä tehdä uudestaan

näin lopuksi haluan todeta että kannatan edustaja juvosen erinomaista epäluottamuslause ehdotusta

on tärkeää että lasten ja nuorten sosiaali ja terveyspalvelut turvataan myös taloudellisen taantuman aikana jotta ikäviltä tulevaisuuden näkymiltä vältytään

kuten sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnossa todetaan voivat työttömyyden kasvu ja lasten sekä nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen vaikuttaa tulevaisuudessa tarvittavan työvoiman vähenemiseen ja sosiaaliturvajärjestelmän kuormittumiseen

perheiden varhainen tukeminen on paras tapa ennalta ehkäistä tulevia ongelmia ja siihen tulisikin suunnata tuntuvasti nykyistä enemmän resursseja

vielä muutama vuosikymmen sitten lapsiperheiden oli mahdollista saada tilapäistä kodinhoitoapua vaikeissa elämäntilanteissa mutta nykyisin sitä pystytään tarjoamaan vain hyvin harvoille

sen sijaan rahaa valuu myöhempien vaiheiden huomattavasti kalliimpiin tukitoimiin

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa lausunnossaan pitävänsä ongelmallisena sitä että julkiselle vallalle kuuluvia tehtäviä on siirtynyt raha automaattiyhdistykselle jonka tuotot ovat olleet vähentymässä

kyseistä hanketta toteutetaan yhdessä sitran kanssa ja siinä korostetaan asioiden huolellista selvittämistä valmistelun avoimuutta sidosryhmien osallistumista ministeriön virkamiesjohdon vastuuta ja oikea aikaista poliittista päätöksentekoa

maassamme on paljon työttömiä ja taantuma lisää heidän määräänsä entisestään

maahanmuuttajille pitäisi välittömästi heidän maahan saavuttuaan tarjota suomen kielen opetusta ja heillä tulisi olla velvollisuus ottaa sitä vastaan

valitettavasti yhteiskuntamme suhtautuu usein torjuvasti ikääntyviin työnhakijoihin

jaan sosiaali ja terveysalan järjestöjen huolen siitä että terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettujen hankkeiden rahoitusvastuun siirto johtaa rahoituksen tosiasialliseen vähentymiseen nykyisestä

sen sijaan että yritetään pakottaa työssä olevat tekemään pitempää uraa kuin he tahtoisivat kannattaisiko satsata siihen että kaikenikäiset työttömät saataisiin mukaan työelämään

mitä ministeri thors aikoo tehdä jotta myös maahanmuuttajaäidit pääsisivät tai joutuisivat nykyistä paremmin kielikoulutukseen

näitä oppeja joita tässä sujuvampaan lainvalmisteluun tähtäävässä hankkeessa esitetään voisivat jo kaikki lainsäädäntötyöhön osallistuvat tahot soveltaa omassa lainvalmistelutyössään jotta ei syntyisi heikkotasoisia säädöksiä jotka vaikeuttavat kohtuuttomasti tavallisten kansalaisten jokapäiväistä elämää

sitten viitaten edustajien zyskowiczin ja hakolan puheenvuoroihin rikoksiin syyllistyneestä irakilaismiehestä joka on ollut hollannissa turvapaikanhakijana

tässä mennään täysin päinvastaiseen suuntaan kuin julkisuudessa on luvattu ja asiaan tulee puuttua ajoissa

onko meidän velvollisuutemme ja tahtomme todella ottaa vastaan muualla tuomittuja rikollisia jotta he voivat jatkaa rikollista toimintaansa meidän kustannuksellamme

valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnitti huomiota myös siihen että eduskunnan valiokunnat voisivat omalta osaltaan merkittävästi edistää paremman sääntelyn näkökulmaa kysymällä ja arvioimalla omalla toimialallaan sääntelyn ja lainsäädäntöpolitiikan kokonaisuutta sekä paremman sääntelyn periaatteiden toteutumista yksittäisissä esityksissä

jos nämä naiset jätetään oman onnensa nojaan kärsivät siitä ennen kaikkea heidän lapsensa joista monet joutuvat koko elämänsä ajan maksamaan yhteiskunnan laiminlyönneistä

täällä eduskunnassa on lukuisia kertoja keskusteltu omaishoidon tuesta sen tasosta ja siitä että vain murto osa näistä omaishoitajista tukea saa

arvoisa puhemies

tarkastusvirasto otti kertomuksessaan esille ongelmat jotka liittyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin erityisesti vanhus ja vammaispalveluissa

on hämmästyttävää että tilapäistä asiakkuutta ei ole määritelty yksiselitteisesti joten asiakasmaksuissa on suuria eroja riippuen siitä tulkitaanko asiakkaiden olevan tilapäisiä vai säännöllisiä

olen vahvasti sitä mieltä että omaishoidon tuen maksatukset pitäisi saada samoilla pelisäännöillä toimimaan koko maassa

nyt tässä hallituksen esityksessä esitetään sitä mahdollisuutta että luovuttamisasia voidaan käsitellä videoyhteyden välityksellä jos käräjäoikeus harkitsee sen soveliaaksi

ei saisi olla kiinni kotikunnan taloudellisesta tilanteesta kenelle tätä omaishoidon tukea maksetaan ja kenelle ei

kansaneläkelaitos voisi hoitaa valtakunnallisesti tämän maksatuksen oikeudenmukaisesti kaikille niille joille se kuuluu

muistelen että tässä aikaisemmin on joskus keskusteltu enemmänkin siitä että videoitaisiin näitä oikeudenkäyntejä ja sitten todistajien kuulemisia

hallitusohjelmassa luvataan kehittää asiakasmaksujärjestelmää

arvoisa puhemies

nyt tavoitteena on luoda terveydenhuollon yhtenäinen maksukattojärjestelmä yhdistämällä kunnallisen terveydenhuollon maksukatto ja lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten enimmäisvuosi omavastuuosuus

olisinkin kysynyt paikalla olevalta oikeusministeriltä

onko tässä asiassa päästy yhtään eteenpäin että voitaisiin ikään kuin yhdellä kerralla videoida todistajien kuulemiset jotta ei tarvitse samoja henkilöitä vaivata yhä uudestaan ja uudestaan todistamaan oikeudenkäyntiin sitä samaista asiaa

haluan kiittää kaikkia jotka ovat osallistuneet aktiivisesti näihin keskusteluihin liittyen tähän tarkastusvaliokunnan kosteus ja homeongelmamietintöön

meidän täytyy muistaa että monet heistä jotka hoitavat läheistään kotona ovat vanhempia naishenkilöitä jotka ovat ensin hoitaneet lapsensa kotihoidossa eivätkä siten ole päässeet kartuttamaan itselleen työeläkettä ja nyt kun he vanhuudessaan hoitavat vielä usein puolisoitaan hyvin pienellä eläkkeellä ja nimellisellä omaishoidon tuella ja kaikki eivät edes tätä omaishoidon tukea saa niin tilanne on hyvin epäoikeudenmukainen kun ajatellaan niitä henkilöitä jotka ovat paljon tehneet hyvää työtä läheistensä eteen

täällä on tullut paljon hyviä näkökulmia esille mutta vielä itse haluaisin nostaa yhden semmoisen asian esille jota ei ole juurikaan otettu esille ja se on nämä kunnalliset sisäilmatyöryhmät

tarkastusvaliokunta korosti mietinnössään näiden toimenpiteiden välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisen vuoksi

toivottavasti uudistuksessa voidaan yksinkertaistaa myös byrokratiaa ja siten helpottaa erityisesti vanhusten ja sairaiden kansalaisten jokapäiväistä elämää

eli tarkoitan sillä että ne ovat tehneet selvityksiä kunnan omistamista kiinteistöistä ja niitten suurimmista ongelmista ovat tehneet priorisointilistoja missä järjestyksessä nämä kiinteistöt pitäisi saneerata

nyt hallitus ilmeisesti suunnittelee kunnille erilaisia velvoitteita liittyen työttömien työllistämiseen joten kysyisin hieman tarkemmin siitä minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä hallituksella on työttömien työllistämiseksi

sitten kun näiden työryhmien asiantuntijalausunnot ovat lähteneet poliittiseen käsittelyyn niin silloin asiantuntijuus on saattanut unohtua ja on alettu tehdä esimerkiksi kielipolitiikkaa ennen vaaleja

aika näyttää merkitseekö nimenmuutos myös sitä että lopultakin luovutaan useiden valtion virastojen ja laitosten toimintoja vahingoittaneesta henkilöstön leikkausohjelmasta

kuntaliitokset joista nyt on paljon puhuttu viimeisten vuosien aikana tuntuvat usein eräänlaisilta silmänkääntötempuilta

hoetaan semmoista mantraa että kuntaliitos tehostaisi kunnan toimintaa ja vähentäisi henkilökunnan määrää ja laihduttaisi hallintoa

tarkastusvaliokunta kiinnitti huomiota kestävän tuottavuuden tavoitteluun myös kuntataloudessa ja toiminnassa jossa pääosa julkisista palveluista tuotetaan

joku tietty puolue on halunnut oman kieliryhmän koulujen saneerauksia priorisoida ennen muita mikä tarkoittaa automaattisesti sitä että ne kaikkein huonoimmassa kunnossa olevat koulut ja päiväkodit ovat jääneet odottamaan vuoroaan joskus jopa kymmeneksi vuodeksi

mielestäni kaikissa julkisen sektorin työpaikoissa joita ylläpidetään verovaroilla tai veronluonteisilla maksuilla tulisi luopua poliittisin perustein tehdyistä virkanimityksistä

olen seurannut läheltä esimerkiksi porvoon ja porvoon maalaiskunnan kuntaliitosta ja tuntuu siltä ettei voida sanoa että viisi vuotta menee siinä ennen kuin mitään tapahtuu saattaa mennä kymmenen tai viisitoista vuotta ennen kuin mitään tapahtuu ja silloinkin tapahtuu pakon edessä kun talous on ajettu aivan valtavaan ahdinkoon ja velkakierteeseen

eli poliittinen päätöksenteko ei välttämättä kuuntele näitä asiantuntijoista koostuvia sisäilmatyöryhmiä ja se on erittäin valitettavaa

ja kun me ajattelemme että näitä ongelmia on päiväkodeissa kouluissa sairaaloissa virastotaloissa niin on niin suuret joukot lapsia nuoria aikuisia jotka altistuvat homeelle ja sen aiheuttamille ongelmille että aina pitäisi olla oikea priorisointijärjestys silloin kun lähdetään julkisilla varoilla saneeraamaan näitä pahimpia kohteita

jos näin toimittaisiin saataisiin julkiselle sektorille nykyistä enemmän osaavampaa henkilöstöä ja parempaa johtamista joten työn tuottavuus myös paranisi automaattisesti julkisen sektorin työpaikoissa

joten lupaukset näistä kuntaliitoksen hedelmistä joita usein luvataan kuntaliitoksen yhteydessä kun järjestetään erilaisia kansanäänestyksiä jolloin luvataan tehostaa hallintoa ja purkaa kaksinkertaista miehitystä eivät todellakaan pidä paikkaansa vaan muuallakin kuin porvoossa olen kuullut että toteutus on tasan päinvastainen

konkurssiuhka salattiin pitkän aikaa

keskusta

virkamieshallintoa lisätään tehdään palkankorotusratkaisuja ja jättämään

päättynyt eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton asia on kaupungeissa

tämä sitten tämä j

erityisen ahdistavalta tuntuu lukea vanhempien kirjoituksia pienten lastensa kärsimyksistä kun lapset pelkäävät ja kärsivät odottaessaan leikkaukseen pääsyä ja muita hoitoja

nämä virkamiespaketit ovat usein poliittisia virkanimityksiä elikkä valtaa pitävät puolueet ottavat sitten itselleen näitä kahden kolmen neljänkymmenen vuoden pestejä omille jäsenilleen kuntajohdossa ja se ei todellakaan ole kuntalaisten edun mukaista

potilaiden pääsy nopeasti korkeatasoiseen hoitoon on aina tärkeää jotta vältyttäisiin korjaamattomilta vahingoilta invaliditeeteilta jotka aiheuttavat suuria inhimillisiä kärsimyksiä ja tulevat myös yhteiskunnalle kalliiksi

tähän poliittisten virkaa

nimitysten ongelmakenttää pitää virkanimitysten ongelmakenttään pitäisi saada semmoinen ehdoton loppu että kuntaliitosten houkutusporkkanat eivät menisi tämän poliittisen virkamieseliitin elättämiseen

reumahoidossa toimitaan taas aivan päinvastoin sillä erityisosaamista hajautetaan

arvoisa puhemies

heinolan reumasairaalalla on pitkät perinteet

reumasairaalaa on kutsuttu jopa reumatologian mekaksi koska sinne on keskittynyt sellaista erityisosaamista mitä muissa sairaaloissamme ei tällä hetkellä ole

juuri tämän vuoksi on tärkeää että luottamukseen perustuva ja hyvin toimiva hoitosuhde on mahdollisimman pitkäaikainen